kun tätä asiaa valiokunnassa käsiteltiin niin olin ja olimme myöskin sosialidemokraattisen sivistysvaliokunnan edustajina kallellaan siihen suuntaan että kun tämä käsittelymaksu nyt on ollut käytössä vasta vuoden niin jatkettaisiin sitä

voin sanoa että olen ollut tosi tyytyväinen iloinen siitä että sitä on käytetty niin paljon

räsänen totesi niin kokoomukselle oli ennen vaaleja kynnyskysymys lapsilisien sitominen indeksiin

tiedättekö te ministeri soini että oecdn vertailussa yhtä köyhiä yksin asuvia eläkkeensaajia kuin suomessa on ei löydy koko länsi euroopasta

tästä näkökulmasta tämä oppilaiden pakkojäsenyys on ymmärrettävä ja täysin perusteltu ja looginen kun puhumme korkea asteen koulutuksesta

ei tullut mitään

no hallitus on tuntenut vastuuta siltä osin että mehän olemme kohdentaneet tällaisia kohdeavustuksia mutta valitettavasti ne määrärahat ovat olleet riittämättömiä täyttämään sitä valtavaa tarvetta joka esimerkiksi homekoulujen korjausten suhteen on mutta uskon että siihen nyt jatkossakin vielä paneudutaan

kyllä ministerin pitää tämmöiset asiat selvittää ennen kuin toistamiseen

arvoisa puhemies

myöskin osa asiantuntijoista oli tätä mieltä muun muassa opetushallitus ja oulun yliopisto ja eräät muut mutta päädyimme sitten kuitenkin siihen koska esimerkiksi yliopistoja edustava yhteisjärjestö unifi ja samaten ammattikorkeakoulujen kattojärjestö arene olivat yksimielisesti sitä mieltä että kun tämä lukuvuosimaksu tulee niin sen vaikutukset ovat kuitenkin välillisesti ja osin suoraankin sen kaltaisia että käsittelymaksuja ei sitten välttämättä tarvita

olen joskus todennut niin että pidän tätä vuorotteluvapaajärjestelmää lähes ainoana järkevänä työnjakamisjärjestelmänä suomessa ja aivan niin kuin valiokuntamme puheenjohtaja arto satonen totesi niin erityisesti sijaisille tämä vuorotteluvapaa on ollut todella merkittävä asia

haluan poikkeuksellisesti käyttää tässä yhteydessä puheenvuoron sen takia että tämä tarkastusvaliokunnan mietintö on poikkeuksellisen ansiokas ja merkittävä

yhteiskuntatakuulla tarkoitetaan sitä että nuori on kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen aktiivitoimenpiteissä

ministeri te sanoitte hetki sitten että tämä on toimiva järjestelmä

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

otan nyt vauhtia kuitenkin vielä siitä kun minua suoraan sanoen eilen harmitti kun iltauutisissa katselin tätä opettajien mielenilmaisua jonka sinällään ymmärrän kun yksi opettaja sitten vastasi tv toimittajalle että nyt sitten ei ole enää mahdollisuutta puuttua tällaisiin konkreettisiin tilanteisiin ja jos puuttuu niin sitten saa potkut

se ei tällä hetkellä ole

meillä on tutkimustenkin mukaan ongelmana lapsiperheiden köyhyys ja tämä on porvarihallituksen kädenojennus suomalaisille lapsiperheille

no eilen käytiin lävitse nämä petetyt lupaukset

ja kolmas asia joka on pakko nyt vielä nostaa esille on tämä hallitusohjelmaan sisään ladattu kiristysruuvi

hallituksen tavoitteena on parantaa koulutuksen ja tutkimuksen laatua varmistaa osaavan työvoiman saatavuus ja edistää kaikkien kansalaisten tasavertaisia koulutusmahdollisuuksia

tämä sosialidemokraattien hieno tavoite yhteiskuntatakuusta ei toimi

osahan on sellaisia joissa tehdään yhteistyötä ympäristöministeriön kanssa osassa oikeusministeriön kanssa ja niin edelleen

itse asiassa tämän asiantuntijakuulemisen aikana päädyttiin siihen että hyväksytään tämä ja teimme sitten hyvässä yhteistyössä hallituspuolueitten kanssa lausuman että tämän asian vaikutuksia seurataan

te olette ajaneet sitä nyt alas

meillä on nykyisessä perusopetuslaissa selvästi todettu että tietyissä tilanteissa opettajilla on oikeus voimatoimenpiteisiin

miksi te olette halunneet jättää laittamatta käytäntöön tämän nimenomaan nuoren kannalta arvokkaan asian ettei hän jää sohvalle

koko kuorma kasataan palkansaajien niskaan muut pääsevät kuin koira veräjästä

tämä on minun mielestäni historiallinen mietintö ajatellen niitä valtavia terveys ja muita haittoja joita sitten homeesta seuraa ja näin

kuitenkin se edellyttää sitä että pitää arvioida se ikä tilanteen vakavuus ja myöskin sitten sen uhkaavuus ja sen jälkeen tehdä kokonaisarviointi

tämä olisi minusta tavattoman isänmaallista ja sopisi tähän yhteiskunnalliseen hyvin vakavaan työllisyystilanteeseen hyvin

tämäkin on hyvä esimerkki siitä että eivät oppositiopuolueet suinkaan aina sano ei ei ei vaan kun on perusteita niin sanomme kyllä kyllä kyllä

en käy näitä yksityiskohtia tässä yhteydessä lävitse mutta halusin käyttää tämän puheenvuoron

tämän vuorotteluvapaan hyvä puolihan on se että sehän ei ole työntekijän subjektiivinen oikeus vaan siitä tulee neuvotella työnantajan kanssa ja tästä myöskin seuraa se että se on hyvin tällainen joustava järjestelmä joka myöskin seuraa ikään kuin sitä kehitystä mikä yrityksessä tai kunnan työpaikassa on

minusta on aivan selvää että opettajalla on oikeus ottaa lasta kädestä kiinni viedä ulos luokasta käydä taluttamaan olkapäästä viedä ulos ja erityistilanteissa totta kai pitää voida myöskin rauhoittaa tilanne mutta tällaiseen aggressiiviseen väkivaltaisuuteen ei opettajalla ole oikeutta

ajattelisin näin että kun te esitätte myöskin merkittävämpää taloudellista panostusta pidemmälle aikavälille näitten ongelmien hoitamiseksi niin se on erinomaisen tärkeää ajatellen ihan tätä työllisyystilannettakin

arvoisa puhemies

haluan myöskin vielä todeta sen mitä valiokuntamme puheenjohtaja hyvässä esittelypuheenvuorossaan muuten ei todennut että viime eduskuntakaudella kun työelämä ja tasa arvovaliokunta käsitteli hallituksen työelämäselontekoa niin työelämä ja tasa arvovaliokunta silloin lausumassaan yksimielisesti edellytti että vuorotteluvapaa vakinaistetaan

arvoisa puhemies

vaikeassakin taloustilanteessa perusopetus ja peruskoulu ovat tämän hallituksen erityisessä suojeluksessa ja niiden kehittäminen on opetusministerin ja hallituksen silmäterä

edustaja zyskowicz käänsi keskustelun ministeri stubbiin kun oli tarvetta ja syytä keskustella koulutuksen ja tutkimuksen asemasta suomessa

päivä menossa kemintornion seudulle ja aion myöskin henkilökohtaisesti perehtyä tähän koulutustarvetilanteeseen

perusopetuksen laadun parantamiseksi hallitus tekee määrärahalisäyksiä koko vaalikauden ajan

odotin että tähän kokoomuksen niin nuoremmat kuin vanhemmatkin valtiopäivämiehet sanovat jotakin

eivät nyt ihan hirveän vakuuttavilta vaikuta ministerien vastaukset

en käy syvällisemmin tähän vuorotteluvapaan filosofiseen taustaan joka pitää sisällään sen että ihmisillä on aito ja oikea mahdollisuus kerran kaksi elämänsä aikana irrottautua tästä työelämän oravanpyörästä latautua luoda ja kehittyä

arvoisa puhemies

tiedossani on jo nyt tämä kaivosteollisuuden renessanssi aika joka toivottavasti hyödyntää lappia laajasti sama koskee tietysti matkailua

senkin vuoksi on tärkeää todeta että tässä on ollut myöskin eduskunnalla sormet ja näpit pelissä että tämä tärkeä vuorotteluvapaalaki nyt vakinaistetaan

kysyjä on siinä aivan oikeassa että pitää miettiä monipuolisemmin kokonaisvaltaisemmin ja syvällisemmin näitä syrjäytymisen estokeinoja

arvoisa puhemies

minulla taitaa olla erilainen huumorintaju kuin edustaja vehkaperällä

tästä on hyvä esimerkki voimakkaat panostukset opetusryhmien pienentämiseen

nyt helmikuun loppuun mennessä näiltä ammattikorkeakouluilta on pyydetty lausunnot esitettyihin aloituspaikkavähennyksiin ja me tulemme tosi perusteellisesti ja huolellisesti arvioimaan sitten ammattikorkeakoulujen ja heidän omistajatahojensa esitykset ja toiveet

arvostan tietysti sitä että työministeri lindström tuossa äsken sanoi että muun muassa sukupuolivaikutusten arvioinnissa on puutteita

se mistä nyt opetus ja kulttuuriministeriössä on puhuttu ja mikä on kirjattu myöskin koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan on se että meidän pitää laajentaa ja kehittää työvaltaisia oppimisympäristöjä

siksi on vastuuntunnotonta ja järjenvastaista väittää etteivät tämän mittaluokan säästöt vaarantaisi koulutusta ja tutkimusta

sitten lopuksi vielä yksi asia

luonnollisesti toivon viittaan myöskin tähän vakavaan työllisyystilanteeseen että myöskin nyt kun laki vakinaistetaan niin siitä myöskin tiedotetaan ja kerrotaan entistä laajemmin työpaikoilla jotta ihmiset tuntevat ne mahdollisuudet mitkä vuorotteluvapaalaki tarjoaa

meillä on paljon ammatillisessa koulutuksessa nuoria jotka eivät syystä tai toisesta ikään kuin viihdy siinä luokkamuotoisessa opetuksessa mutta kun he pääsevät

tämä työministerioikeusministeri yhdistelmä ja nyt ei ole kysymys ministeri lindströmin persoonasta on aivan luonnoton yhdistelmä

samaten on neljä professoria helsingin sanomissa todennut että ei ole huomioitu tähän mennessä riittävästi eu lainsäädäntöä ja euhun on oikeus vaan valtio eun oikeusvaltioperiaatteen mukaisia säännöksiä

liian monet nuoret jäävät ilman koulutuspaikkaa ollen uhassa syrjäytyä niin työmarkkinoilta kuin täysivaltaisesta kansalaisuudestakin

mutta tästä keskustelusta on vallan unohtunut se että myös kunnilla on oma vastuunsa näistä homekouluista ja korjaustalkoista

olen todennut sen aikaisemminkin että näistä säästöjen suuruusluokista varmaan joudutaan pitämään kiinni mutta annamme toki merkittävän arvon sille tuoreelle paikalliselle tiedolle jonka me saamme ministeriön käyttöön sitten helmikuussa

olen oikeastaan pitkähkön koulutus ja sivistyspoliittisen urani aikana jatkuvasti korostanut sitä että lapsilla tulee olla luovuttamaton oikeus rauhalliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön

arvoisa puhemies

minä nyt käytän esimerkkinä tätä työpajatyyppistä työllä tekemistä ja oppimista ja sen tapahtuu ihan opetussuunnitelmaperusteitten mukaisesti sen tutkinnon suorittaminen mutta se tapahtuu yksilöidymmin räätälöidymmin ja sen nuoren ikään kuin elämäntilanne paremmin huomioiden ja minusta näitä hyviä käytäntöjä pitää voida nyt nuorten koulutuksessa laajentaa

ikäluokkien pienentyessä voimakkaasti sekä toisella asteella että korkea asteella hallitus parantaa määrätietoisesti koulutuksen saatavuutta vähentämällä aloituspaikkojen tarjontaa olennaisesti vähemmän kuin ikäluokat pienenevät

meillä on myöskin kuntia joilla on varaa ja mahdollisuutta priorisoida nämä homekoulut omiksi korjaus remonttikohteiksi ja sen vuoksi tässä pitää rinnan tarkastella niin kuntien voimavaroja kuin valtionkin

ja kovin kaukaa ei kierrä myöskään tämä opetusministerin ja sitten kulttuuriministerin yhdistäminen

että eivät tässä sosialidemokraatit ja oppositio turhaan kiinnitä huomiota tähän pakkolainsäädäntöön

se on luovuttamaton oikeus

henkilölle joka on kohtuullisen osaava opetusministeri jolle kuuluu koko tiedeala varhaiskasvatus peruskoulu lukio ammatillinen aikuiskoulutus on siinä aivan täysi työ

harmaa talous käsitteenä on varmaan nyt katselijoille ja kuulijoille tullut selväksi

nyt teillä on mahdollisuus osoittaa johtajuutta

uskon että se on kymmenilletuhansille ihmisille tarjonnut uutta merkittävää elämänsisältöä myöskin niille jotka vuorotteluvapaalla ovat olleet puhumattakaan sille sijaiselle joka on saanut työtä

se on siis rikollista verojen maksamatta jättämistä se on työntekijöiden alipalkkausta

käynnistin lainvalmistelun vaikkei siitä hallitusohjelmassa sovittu yhdessä opetushallituksen ja opetus ja kulttuuriministeriön virkamiesten kanssa ja nyt lakiesitys on käytännössä lähes valmis se on tulossa eduskunnan käsittelyyn noin kahden viikon kuluttua

itse en olisi voinut kuvitella mitenkään käyväni lävitse laajaa kulttuurikenttää opetusministerin tehtävässä en mitenkään siitä näkökulmasta kuinka paljon kulttuuria arvostan sen henkistä pääomaa ja olemusta koko meidän kansalliselle olemassaololle

he kuljettavat tänne työvoimaa

minulla oli kunnia toimia hallitusohjelmaneuvotteluissa harmaan talouden työryhmän puheenjohtajana

meillä suomessa ei ole ennakkoilmoitusta työntekijöistä kuten on saksassa itävallassa belgiassa ranskassa espanjassa luxemburgissa monissa muissa maissa

koko suomalaisen korkeakoululaitoksen pitää olla nykyistä laadukkaampi ja tehokkaampi jotta pystymme menestymään maailmassa jossa jokainen kynnelle kykenevä kansakunta on ottanut osaamisen kehittämisen painopisteekseen

sivistysvaliokunnan arvostetulle puheenjohtajalle sanoisin että siinä yhteydessä on mahdollisuus totta kai jos löytyy jotain oivallisia uusia näkökulmia asiantuntijalausuntojen kautta sitä jo erinomaisen hyvää lakiesitystä totta kai parantaa

edellisen porvarihallituksen ohjelmassa oli yksi pieni kappale

tässä on aivan äärimmäinen svoboda olemassa pitää saada tiukempi valvonta ketkä suomeen tulevat

ne säästöt ovat ihan marginaalia siinä ikään kuin uhkakuvassa mitä näistä yhdistelmistä seuraa

minulla on semmoinen käsitys että kun tekniikan ylioppilas pekka vennamo valittiin posti ja lennätinlaitoksen pääjohtajaksi niin huolimatta omasta vennamolaisuudestaan jonka liikkeen jatkaja ainakin osin perussuomalaiset on on aika laajalti semmoinen arvio että pekka vennamo menestyi siinä tehtävässään varsin hyvin

kuten nyt keskustelu on osoittanut niin muun muassa tämä kuvallinen verotunnistekortti joka rakennusalalla on on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja on kymmeniä miljoonia verotuloja saatu yhteiskunnalle

itse olemme suhtautuneet tähän kolmen päivän erottamiseen varsin kriittisesti koska jokainen voi oivaltaa sen että minkä ratkaisun se tuo että häiriintyneesti käyttäytynyt oppilas laitetaan kolmeksi päiväksi koulusta pois

arvoisa puhemies

ja asiantuntijan mukaan suurin osa näiden suomessa toimivien virolaisten firmojen yrittäjistä on toimenpidekiellossa suomessa sen takia että ne eivät ole hoitaneet velvollisuuksiaan suomessa

ammattikorkeakoulujen asema ja autonomia tulevat uudistuksessa vahvistumaan ja mahdollistamaan korkeakoulujen nykyistäkin määrätietoisemman kehitystyön

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

te jo viittasitte siihen että on tarkoitus laajentaa tällaista kuvallista tunnistetta esimerkiksi ravintola alalle

se vaatisi vahvat tukitoimenpiteet sen rinnalle ja sen takia tähän yksittäiseen oajn esitykseen olen suhtautunut ja olemme suhtautuneet kriittisesti

on tietysti syytä yhtyä huoleen ja olla edustaja tiilikaisen kanssa samaa mieltä siinä asiassa että nuorilla pitää olla koulutuspaikat

sekä laatutavoitteiden että säästötavoitteiden toteuttaminen edellyttää määrätietoista rakenteellista kehittämistä koko korkeakoululaitoksessa

muistutan ed

zyskowiczia siitä että myöskin työnantajaliitoilla jotka tukevat porvaripuolueita on jäsenmaksuistaan verovähennysoikeus

ammattikorkeakoulu uudistus oli tärkeä

me haluamme hallituksena turvata myöskin osana tätä nuorisotakuuta koko ikäluokalle koulutuspaikan ammatillisessa koulutuksessa lukiossa

arvoisa puhemies

meidän täytyy varmistaa että koulutusta annetaan aloilla ja alueilla joilla sitä tarvitaan

minusta pääviesti minkä eduskunnasta pitää lähteä on se että ei koskaan enää tämänkaltaista vaalirahoitusskandaalia

esimerkiksi itse jouduin perehtymään ammattikorkeakoulun tilanteeseen syvällisemmin kuin kukaan muu ja teimme korjauksia niin että ammattikorkeakouluista suurin osa oli varsin tyytyväisiä lopputulokseen

mitä tulee ammattikorkeakoulujen säästöihin niin niitä joudutaan tekemään koska hallitus on yhdessä nähnyt sen vakavan taloudellisen tilanteen valtion velkaantumiskehityksen ja myöskin koulutussektori joutuu tässä tilanteessa osallistumaan näihin talkoisiin

työelämä ja tasa arvoa valiokunnan saattaa edusti

toivon että se myöskin kokoomusedustajien suusta selkeämmin sanotaan

samalla meidän pitää varmistaa että koulutusta antavat yksiköt ovat kaikkialla maassa riittävän vahvoja turvaamaan koulutuksen korkean laadun

silloin on aivan ydinkysymys tämä vaalirahoituksen uudistaminen